oletteko te kiireesti lähettämässä virkamiehenne selvittämään miten suomeen saatava siivu kehittyy pohjois suomen kaivannaistuotannon logistiikan innovaatiotutkimuksen turvaamiseksi edelleen sieltä barentsinmeren hyödyntämiseksi

ja ministeri kiuru tiedätte erittäin hyvin että rakennusbuumi on kaiken kaikkiaan laskemassa

kun vuokrapuolelta tulee kolmesta kaksi sinne niin se avaisi vuokramarkkinoille uusia tiloja

arvoisa puhemies

koko helsingin seudun alueen huutava asuntopula niin vuokra asunnoissa kuin vapaiden markkinoiden asuntorakentamisessakaan ei saa kehyksissä sellaista huomiota ja sen kautta rahoitusta jolla ihmiselle löytyisi asunto työpaikka ja toimeentulo suomen kuitenkin taloudellisesti ratkaisevassa asemassa olevalta alueelta eli pääkaupunkiseudulta

jos tämä ongelma asuntojen riittämättömyys tai niiden kalleus ei selviä täällä etelässä niin muukin suomi kärsii

jos ei kaavoituksen tonttipolitiikan ja valtion hallituksen lainsäädännön kautta tehdä mittavia uusia avauksia taloudellisesti niin jopa koko eteläinen suomi voi vaipua syvemmälle lamaan

hallitus sysää kehyksissään vastuun ratkaisusta tulevan vuosikymmenen taa ja toisaalta kuntien harteille eli pistää kehyksissä päänsä pensaaseen

eivät kaavoitus tontti ja asuntoratkaisut helpotu lykkäämällä vaan vaikeutuvat pahenevat samalla vauhdilla kuin ympärillä oleva eurokriisi

arvoisa puhemies

valtiovarain ja asuntoministerin tulee mielestäni ryhdistäytyä vaatimaan nopeampia talouspanostuksia asumisen ongelmiin suur helsingin alueella toki muuallakin maassa

naiset herättäkööt hallituksen heillä on kumminkin voima ja valta tässä maassa tarttumaan asiaan näissäkin kehyksissä

investoinnit rakentamiseen ja asumistuotantoon sen kokonaisvaltaiseen hoitamiseen tuovat työtä toimeentuloa ja takaavat ihmisille ihmisarvoisen elämän

arvoisa herra puhemies

en ole oikeastaan hirveän huolissani huippu urheilusta vaan tavallisen ihmisen liikkumisesta ja tämä koskettaa edellistä ministeriä myöskin

voisitteko käydä tästä perusteellisen keskustelun opetusohjelmien tarkistamisen yhteydessä vielä kerran ja vielä kerran että tämä tottumus syntyisi kaikille niille jotka sitä tarvitsevat

eurooppalaisten mukana suomi elää tällä hetkellä yhtä sekavinta ajanjaksoaan taloutensa ja sen kautta myös koko olemassaolonsa kannalta

kuinka te näette tämän mikä se meidän mahdollisuutemme on yhteistyön kautta kun omat määrärahamme eivät riitä venäjän ja muitten valtioitten kanssa päästä eteenpäin

vain huijarit juhlivat

pahinta meidän suomalaisten kannalta on että olemme tässä liemessä mukana edellisen ja nykyisen hallituksen edesvastuuttoman politiikan takia

tämähän on uskon niin teille kunniakysymys myöskin että tämä asia saataisiin vielä tämän hallituskauden aikana johonkin konkreettiseen ratkaisuun naapureitten kanssa

sitä on vaikea uskoa kun seuraa hänen toimiaan suomen vakuusratkaisussa ervvssä sieltä muuten sarkozy ottaa ne pankkirahansa koska itse ranskalla ei ole niitä rahoja ja samoin hänen toimiaan kreikalle ja budjetin perusteiden kestävyyden osalta

esimerkiksi kiina

eikö kannattaisi kysyä suoraan sieltä mistä he ovat suomessa kiinnostuneet koskapa siellä on valmis viisivuotissuunnitelma

pitäisi nopeasti olla liikkeellä että siihen päästäisiin kiinni

veronmaksaja tulee tässä budjetissa puristetuksi tyhjiin viimeistä ansaittua killinkiä myöten ja varmasti tasaveroin

ministeri ihalainen äkilliset työttömyysalueet ovat sinänsä ongelma

pahiten tämä koskee niitä joilla ei ennestäänkään ole yhtikäs mitään

jos ministerit eivät tätä usko tulkaa myllypuron leipäjonoon kasvavaan jonoon kuuntelemaan kurjuuteen sysäämiänne kanssaihmisiänne

missä maailmassa te elätte

arvoisa puhemies

esittelemme sen yksityiskohtaisesti runsaan viikon kuluttua pääoma ja pääluokkakohtaisesti

lupasin keväällä tältä korokkeelta ottaa erityiseen tarkkailuun harmaan talouden ja lauri ihalaisen toimet tässä asiassa samoin ministeri kiurun toimet asunto ja kaava asioissa

toimiessani valtiovarainvaliokunnan asuntojaoston puheenjohtajana olen havainnut yhteistyöhalukkuutta yli puoluerajojen samoin liikenne työ ja elinkeinojaostoissa

minun ei ollut tarkoitus ryhtyä repostelemaan tänään tulevia pääluokkia joihin palaan varmasti seuraavina päivinä mutta teen siitä poikkeuksen

saatte varmasti tuen perussuomalaisilta

tehkäämme muutokset heti nyt

arvoisa herra puhemies

ympäristöhallinnon osalta valiokunta toteaa resurssien niukkuuden kiusalliseksi

erilaisiin öljyntorjunnan aluksiin panostus on valiokunnan näkemyksen mukaan suurta viisautta ja välttämättömyys nyt ei vasta onnettomuuksien tapahduttua

valiokunta toteaa että kallis asuminen estää ei ainoastaan helsingin alueen vaan monen muun kasvukeskuksen talouden nousun työntekijäpulan vuoksi

arvoisa puhemies

valiokunta seuraa tiiviisti miten toimi käynnistyy

valiokunta korostaa kannustaen niin asuntoministeriötä kuin ympäristöministeriötä ja hallitusta käyttämään julkisen vallan keinoja aiempaa voimallisemmin

arvoisa puhemies

sen voi odottaa poikivan satojentuhansien satojen miljoonien suurinvestoinnit ainakin itse toimijoiden kautta jopa miljardiin euroon saakka

on syytä suunnata katseet korjausrakentamisen vahvempaan käynnistämiseen

kyse on valiokunnan mielestä samalla niin työllisyyden nostosta sosiaalisen turvallisuuden lisäämisestä kuin koko maamme talouden nostamisesta jaloilleen

erityisesti haluan kiittää ja samalla innostaa niin asunto kuin ympäristöministeriötä uusiin ja taas uusiin mutta ennen kaikkea rohkeisiin avauksiin tehtävässänne

arvon ministerit

lähestyn pääluokkaa hieman aiemmista vuosista poiketen

valiokunta ja asunto ja ympäristöjaosto ovat joutuneet ponnistelemaan saadakseen budjetin määrärahoilla aikaiseksi niitä välttämättömiä toimia joita ihmisten elinolosuhteet vaativat niin rakentamattoman kuin rakennetunkin ympäristömme säilymiseksi elinkelpoisena ja toimivana

kasvavana uhkana niin suomessa kuin muuallakin on luonnon ilmaston kuin asumisenkin vaipuminen ihmiskunnalle ja kotien eläjille huonoon suuntaan

valiokunnan kannalta päävaikutustavoitteet suuntautuvat pääluokassa vähähiiliseen energiatehokkaaseen suomeen luonnonvarojen kestävään käyttöön toimiviin kierrätysmarkkinoihin hyvään ympäristön tilaan monimuotoiseen luontoon ja ekosysteemipalveluihin sekä hyvinvointia ja kilpailukykyä tukeviin asunto oloihin

arvoisa herra puhemies

ympäristöministeriön pääluokka on edelleen koko budjetin pienin mutta sen me toivottavasti kaikki tässä salissa ymmärrämme ei vähävaikutteisin koko elämämme elinolosuhteidemme ympäröivän luonnon ja asumisedellytysten kannalta

valiokunta toteaa että olemme tulossa sille jos ei nyt aivan viimeisille rannoille niin kuitenkin sille rajalle jossa perusteellisesti on ratkottava ei vain selitettävä ja vielä vähemmän selvitettävä ja selitettävä luontoamme uhkaavat vaarat

hän tullee omassa puheenvuorossaan selventämään tarkemmin näkemyksiään käsiteltävästä budjetista muun muassa miksi kaksikymmentävuotinen tukimalli asuntotuotannossa ei toteudukaan

hämmästyttävän hyvähenkinen asunto ja ympäristöjaosto ja valiokunta esittää budjettiin seuraavat lisäykset

tulevien vuosien kehyksissä on yllättäviä näkymiä valtion liikennemäärärahojen ja asuntorakentamisen yhteen nivomisesta ennen muuta pääkaupunkiseudun kuntien osalta

ei hullummin harkittu arvon kansanedustajat näin pienen pääluokan ympäristön ratkaisuihin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

lopuksi valiokunnan yleinen toteamus

ei ole mitään järkeä että ihmisen elämää värittää koko sen keston ajan asunnon maksaminen kipuun saakka tai että hän joutuu odottamaan sitä koko elämänsä

tämä koskee niin ympäristöä ilmastoa kuin vesiämme ja koko elinympäristömme suojelua

valiokunta tunnistaa nämä ratkaisut niin tärkeäksi että se toivoo ja uskoo seuraavan kahden vaalikauden hallitusten nostavan ympäristönsuojelun ilmastokysymykset ja asuntorakentamisen hallitusohjelmiensa ykkösasiaksi

valiokunta painottaa nopeiden ja voimallisten ratkaisujen tarvetta seuraavalla lausumalla

eduskunta edellyttää että hallitus käynnistää lisätoimia kohtuuhintaisen valtion tukeman vuokra asuntotuotannon lisäämiseksi valtion talousarvion valtuuttamaan täyteen määrään saakka

haluan omalta osaltani kiittää valiokuntaa asunto ja ympäristöjaostoa ja sen jäseniä ehyestä ja rakentavasta työskentelystä vilpittömyydestä edistää suomalaisten elinolosuhteita niukkenevassa taloudellisessa tilanteessa

asuntoministeri on luvannut selvittää nykyistä vahvemman valtion mukanaolon niin rakennustuotannossa mahdollisella omalla rakennusyhtiöllä kuin myös tiukemmalla otteella niin kaavoituksessa kuin tonttivarannossakin

salihan pullistelee valiokuntien ja jaoston erinomaisia jäseniä joilla riittää asiapitoisia kysymyksiä ehdotuksia kummallekin ministerille

asumisen hinta on liian kallis liki kaikille ja asuntojen riittävyys pohjamudissa ja me tässä puhumme kohtuuhintaisuudesta

kysymyksiä varmasti riittää jätevesiasetuksesta kohtuuhintaiseen vuokra asuntotuotantoon saakka

tässä pääluokassa valiokunnan ja jaoston mielestä on etsittävä toimialalle yhteistyötä muiden ministeriöitten kanssa onpa sitten kyse asumisesta liikenteestä energiaratkaisuista

korjausrakentamisavustusten laskeva trendi on valiokunnan mielestä valitettavaa varsinkin kun se kohdistuu energia avustuksiin ja hidastaa korjausrakentamista

haluan kiittää valiokunnan ja erityisesti jaoston jäseniä hyvin rakentavasta ja vastuullisesta yhteistyöstä yli puoluerajojen

eriävät näkemykset saadaan yhteensovitetuksi toistemme näkemysten kunnioittamisella vaikka ne poikkeaisivat kovasti omistamme

kunnioittakaamme niitä kuin omiamme ehkä näin saamme paremman kunnioituksen myöskin omille mielipiteillemme

arvoisa puhemies

sitten minua ihmetyttää kuka käskee kuka määrää kuka valvoo esimerkiksi liikennevirasto trafi ja liikenneministeriö

voisiko ministeri valaista miten tämä on mahdollista että yhtäkkiä näin suuren luokan rahoitusratkaisussa jota valtiovarainministeriö on esittänyt tuleville vuosille heittelevät nämä luvut

siitä oltiin samaa mieltä

minua sodan kokeneena hämmästyttää ettei tässä maassa eikä tässä salissa päästä yhteisymmärrykseen siitä että ihmisen perusoikeus asuminen ei toteudu ja sitä kautta ei myöskään kunnolla työ

kuuntelin aamupäivällä valtiovarainvaliokunnassa valtiovarainministerin kertomusta ja olen ihan tyytyväinen hänen esityksiinsä lähtökohtaisesti

panostuksista infraan ennen kaikkea liikenneinfraan pisara rataan länsimetroon

liikennebudjetin kautta syntyisi myöskin asuntopoliittisia ratkaisuja ennen kaikkea pääkaupunkiseudun alueelle ja se samalla työllistäisi